mitä tulee liikenteen biopolttoaineisiin siinä tietysti esimerkiksi sertifioinnin ja muiden kansallisellakin tasolla tapahtuvien toimenpiteiden kautta pyritään vaikuttamaan siihen että myös euroopassa käytettävä liikenteen biopolttoaine olisi mahdollisimman kestävästi tuotettua ja siihen nämä eun kestävyyskriteerit niin ikään pyrkivät

tämä rajaus perustuu luonnontieteelliseen arvioon

viimeksi kesäkuussa saadussa lausuntokierroksessa esimerkiksi yliopistotaholta tuli vankkaa tukea sille että tämä luonnontieteellinen perusta on jos mahdollista vieläkin vankempi kuin aikaisemmin

mutta kysymyksessä on yhteinen haaste johon meidän täytyy löytää myöskin tukevia mekanismeja koska emme me taas toisaalta voi pelkästään suomesta sanoa ettei toisilla olisi mahdollisuutta omien metsävarantojensa käyttöön vaan meidän pitää löytää semmoiset mekanismit jotka mahdollistavat kestävän hyödyntämisen ja myös perinteisten elinkeinojen harjoittamisen

minun on erittäin vaikea ottaa tätä kovakorvaisuuskritiikkiä nyt vastaan koska kaikki muut pykälät paitsi voimaantulosäännös on hierottu ja hinkattu sillä perusteella mikä se sisällöllinen palaute sieltä alueelta on tullut

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä

arvoisa puhemies

pulliaisen ehdotukseen ja joka tapauksessa jos minulla olisi hattu päässä niin nostaisin myöskin valiokunnalle hattua kun se on tehnyt erittäin arvokasta ja perusteellista työtä ja tuosta puheenjohtajan esittelypuheenvuorosta kävi hyvin ilmi se että tämä on ollut ja on kaikkea muuta kuin helppo ja yksinkertainen kokonaisuus

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali noilla alueilla

kansallispuistosta on kalastus elinkeinolle vain plussaa koska kalastus on yksiselitteisesti sallittu ja kansallispuiston avulla voidaan turvata kalojen kutupaikkojen säilymistä esimerkiksi eli kalastuselinkeinon kannalta tässä pitäisi olla vain myönteistä

tietysti niin kuin tässä tuli esille me olemme saaneet tästä aikataulusta vähän jo sapiskaakin matkan varrella mutta aika iso kysymys tässä oli nyt ratkaista se menetelmä miten tämä eu direktiivi pannaan toimeen meidän kansallisessa lainsäädännössämme ja toivon mukaan tämä valittu ratkaisu osoittautuu toimivaksi ja hyväksi

me olemme katsoneet huolellisesti esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön kalaosaston kanssa sen että yhtään myöskään potentiaalisesti tulevaa kalanviljelykohdetta ei ole kansallispuiston rajauksen sisäpuolella

siihenkin käsitykseen joka täällä on tullut esille yhdyn että on toivottavaa että tällä säädännöllä on nimenomaan ennalta ehkäisevä vaikutus

tuohon luontovahinkoon ja natura verkostoon ja sen riittävyyteen liittyen tulkoon tässäkin yhteydessä mainituksi että meillä on nyt kuulemisvaiheessa tiettyjen lisätäydennysten tekeminen suomen natura verkostoon joka pääosin koskettaa merialueita mutta jossa yhtä erityisen uhanalaista eli vuollejokisimpukkaa koskien kuulemisvaiheessa on ehdotus myöskin vantaanjoen tietyn osan sisällyttämisestä natura verkostoon ja sillä tavalla tämä tietysti sitten on edistysaskel tuon lajin suojelun kannalta

yksinkertaisesti on pystyttävä osoittamaan ne konkreettiset elinkeinotoiminnalle tulevat haitat eikä vain heittelemään täällä sitä vanhaa tarinaa että aiheutuu haittoja

euhun vuonna kaksituhatta

minä toivon että tämä keskustelu ei jämähdä täällä siihen missä se on ollut joskus viime talvena koska sisällöllisiä muutoksia on matkan varrella tehty niin paljon

kiviranta täällä maalailee kalanviljelyn vähentymistä ja minä haluaisin kuulla sen konkretian miten tämä vähentää kalanviljelyä kun on erittäin huolellisesti yhteensovitusta tehty jo valmisteluvaiheessa että kalanviljelyelinkeinon kehittäminen vakka suomessa on mahdollista myös tämän jälkeen

on todettava että lain soveltamisala ja keskeiset periaatteet sekä toimeenpanovastuut ja velvollisuudet säilytetään tässä laissa jokseenkin ennallaan

kanerva tästä kerkisi jo häipymäänkin mutta kun merimetsokanta on meillä tuntuvasti kasvanut niin tässä hengessä me keväällä uudistimme sen ohjeistuksen ympäristökeskuksille nykyisille ely keskuksille miten pitää euroopan yhteisöjen lainsäädäntöä tältä osin tulkita

muutoksia ja täsmennyksiä tulee ennen kaikkea jätehuollon etusijajärjestyksen toteutukseen jätteen määrittelyyn tuottajavastuun laajenemiseen ja valvonnan ja seurannan tehostamiseen

käsitykseni mukaan kuluneen kesän aikana kymmeniä merimetsojen poistolupia on haettu ja valtaosa niistä on myönnetty silloin kun tämmöinen merkittävä taloudellinen haitta siis kalastukselle aiheutuva haitta on pystytty osoittamaan

uuteen jätelakiin lisätään säännöksiä joilla tähdätään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen jätteen kierrätykseen ja muun hyödyntämisen lisäämiseen ja jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen

vielä kerran totean että tämän lainsäädännön valmistelun lähtökohta on ollut ja on se että nykytilanne pallaksella on huono enkä minä voi yhtyä ed

kanervan kannanotto merimetsoihin oli niin jyrkkä että olisin halunnut häneltä kuulla haluaako parlamentaarikko kanerva että meillä ei noudatettaisi eurooppalaista yhteistä lainsäädäntöä

myös siis tämän harmaahylkeen osalta joka on luonnonkalakantojenkin haittaeläin niin siltä osin kuin meillä on maa ja metsätalousministeriön ja riistapiirien luoma kiintiöjärjestelmä ja sitä kautta luvitusjärjestelmä niin poikkeuksellisesti myös kansallispuiston alueella harmaahylkeen metsästys olisi sallittu kun siis yleinen lähtökohta on se että kansallispuistossa ei metsästys ole sallittu

nyt lainsäädännössä materiaalien käytön tehokkuus lisätään energiatehokkuuden rinnalle sellaiseksi seikaksi joka voidaan ottaa huomioon ympäristölupamääräyksissä

muutoinkin muonion kunta on ilmoittanut että jos lakiesitys hyväksytään se sitten etsii asemakaavoitukseen partneria ja sitä kautta nämä yksityiskohdat lähtevät tarkentumaan

rauman kaupunki on todellakin tässä valmistelun aikana osoittanut merkittävää halukkuutta tarjota omia maitaan ja alueitaan osaksi kansallispuistoa

nämä liittyvät muun muassa kirjanpito ja siirtoasiakirjavelvollisuuteen tiedonanto ja raportointivelvollisuuksiin sekä erityisen hallinnollisen sanktiomaksun käyttöönottoon eräissä laiminlyöntitapauksissa

eräs mielenkiintoinen yksityiskohta tässä kansallispuistossa onkin se että luonnonsuojelulain kohta jossa voidaan nämä kaupungin alueet liittää kansallispuistoon tulisi nyt sovellettavaksi ensimmäisen kerran

minä toivon että myös pääkaupunkiseudun kunnilla erityisesti helsingillä olisi samaa henkeä ja valmiutta kun käymme eteenpäin sipoonkorven kansallispuiston

yhdyskuntajätehuollossa on edelleen välttämätöntä säilyttää järjestelmä joka turvaa jätehuollon riittävän infrastruktuurin sekä jätehuoltopalvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden jokaiselle jätteen tuottajalle kaikissa olosuhteissa ja kaikkialla suomessa

asian käsittely keskeytti

päiväjärjestykseen kohta

poistetaan listalta

lähetetään valtionvarain valiokuntaan

toisaalta on tietenkin tärkeää antaa tilaa terveelle kilpailulle ja yritystoiminnan kehittämiselle myös jätealalla ja mahdollistaa elinkeinotoiminnalle sen tarpeiden mukainen jätepalvelu

se on tosiasia että jonkin verran vuotuinen kunnostukseen tarkoitettu määräraha on tarpeisiin nähden liian pieni mutta siinä tietysti meillä on eduskunnan kanssa mahdollisuus tehdä yhteistyötä jatkossakin

uusi lakiehdotus poikkeaa tältä osin varsin vähän nykyisestä tilanteesta jossa kunnilla on velvollisuus järjestää asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusteluakaan keskustelu päättyi puhemiesneuvoston ehdotus on hyväksytty ja asia lähetetään susia ja

tässäkin pätee sama periaate kuin kunnan vastuun määrittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jollei ympäristövaliokunnan on annettava lausunto että

muutoksen seurauksena pakkausten jätehuollon järjestämisen kustannukset siirtyvät tuottajavastuun periaatteen mukaisesti pakkausten hintaan

perille

vähimmäisvaatimukset näiden vastaanottopaikkojen määrästä on tarkoitus lainsäädännön voimaantulon jälkeen säätää asetuksella sellaisiksi että palvelutaso saadaan kohtuulliseksi koko maassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides

puhemiesneuvosto ehdottaa että pekka esitys lähetetään hallinto valiokuntaan jolle lakiasian valiokunta antaa lausuntonsa keskustelu alkaa keskustelu ministeri lehtomäki poissa keskustelua

sopimusperusteinen jätteenkuljetus on tällä hetkellä käytössä noin puolessa suomen kunnista eikä lainsäädännön uudistus määrää kuljetusjärjestelmän valintaa kunnassa jatkossakaan

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle lakiasian valiokunta antaa

sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen säilyminen laissa asettaa haasteen kunnan valvontaviranomaiselle ja sen vuoksi lakiesitys tehostaakin sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen valvontaa jotta voidaan varmistaa että kiinteistöt hoitavat jätteenkuljetuksensa asianmukaisesti

lainsäädännön tavoitteena on siis selkeä vastuunjako ja sen rinnalla meillä on toinen yhtä tärkeä tavoite nimittäin se että kansalaisia pyritään kannustamaan jätteen kierrätykseen ja muuhun hyödyntämiseen

niin kuin tässä keskustelussa on todettukin niin tarkoituksenahan on selkeyttää ja yksinkertaistaa ja joiltakin osin myös nopeuttaa näitä menettelyjä

tietysti tässä kun asetuksella voidaan antaa nämä ympäristönsuojelutason määräykset niin ne ovat kuitenkin aika standardisoitu ja pieni siivu näistä erilaisista toiminnoista

sitten pitää muistaa se että voi olla että asetuksen kautta syntyy kosolti myös tilanteita jossa ympäristönsuojeluvaatimusten taso nousee verrattuna siihen mikä se on jossakin luvituskohdassa ollut

sitten tämä kysymys etukäteisvalvonnasta ja jälkivalvonnasta on tietysti hyvin tärkeä ja olennainen mutta siinäkin pitää muistaa että myös silloin kun on luvitetuista yksiköistä kysymys jälkivalvontaa on toki tarkoitus hoitaa niidenkin osalta

kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin on kiinnitetty ansiokasta huomiota tässä keskustelussa ja näissä mietinnöissä mutta siltä osin näen itse että on omalta osaltaan mahdollisuus jopa vahvistaa kansalaisten osallistumismahdollisuutta

kun asetuksessa on kerrottu mitä vaaditaan ja mitä ei niin kansalaisenkin kannalta on silloin helpompi ymmärtää mitä vaatimuksia pitää täyttää ja sitten nämä jälkivalvonnalliset oikeussuojakeinot ovat toki edelleen olemassa aikaisempaan tapaan

varsinkin kun perustuslakivaliokunnan lausunnossa oli maininta ympäristönsuojelulain kokonaisuuden aika vaikeaselkoisuudesta niin kyllä me ryhdymme valmistautumaan ympäristöministeriössä siihen että ensi kaudella päästäisiin ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen

se on viittaustekniikkoineen käynyt aika vaikeaselkoiseksi mutta meillä on nyt ollut jätelain kokonaisuudistuksen valmistelu loppusuoralla ja siltä osin pääsemme sen jälkeen lyömään kädet kiinni tähän ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen

jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen käsittelyn tässä vaiheessa on kyllä syytä kiittää valiokuntaa ensinnäkin erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvin aktiivisesta yhteydenpidosta tämän lakipaketin eduskuntakäsittelyn aikana ja ylipäätään siitä sinnikkyydestä että valiokunta on näin ansiokkaasti työtaakastansa selvinnyt

liittyen tuohon espoon sopimukseen on hyvä muistaa että venäjä on tässä prosessissa joka koskee paitsi näitä ympäristövaikutusten arviointeja suomen ja muiden rantavaltioitten talousvyöhykkeellä myöskin tätä kansainvälistä arviointia ollut mukana näissä konsultaatioissa ikään kuin se olisi espoon sopimuksen sopimusvaltio mutta sitä se ei ole koska se ei ole ratifioinut tuota sopimusta

tämä on tietysti erittäin tärkeää sekä tämän lainsäädännön sisällön kannalta että myöskin siltä kannalta että euroopan unionin jätedirektiivi tällä samalla lainsäädännöllä pannaan kansallisesti toimeen ja olisi ollut monella tavalla hankalaa jos tämä lakikokonaisuus olisi mennyt vaalien yli

meillä on edelleen pyynnöt sekä ruotsin että venäjän suuntaan tietyistä lisätiedoista joita me haluaisimme näistä ympäristövaikutuksista erityisesti siltä osin kuin ne ovat asioita jotka koskevat suomen läheisiä alueita ja me odotamme nyt sitten näitä vastauksia pikapuoliin tällä kertaa tämä kysymys on loppuunkäsitelty tähytä seuraava kysymys edustajahuoneen

ihan niin kuin tässä keskustelussakin on tullut esille ne eivät ole toisiaan pois sulkevia toimijoita vaan hyvin usein silloinkin kun vastuu järjestämisestä on kunnalla käytännön toteuttajina ovat yksityiset yritykset

kuljetusjärjestelmä on ollut iso kysymys ja tämä lainsäädäntö on pyritty nyt luomaan niin että kunnassa on aito mahdollisuus valita onko kunnan järjestämä vai kiinteistöjen itse järjestämä kuljetusjärjestelmä

se suurin sisällöllinen muutos suomen jätehuoltojärjestelmään tästä lainsäädännöstä on tuottajavastuun ulottaminen pakkausjätteelle

siinäkin pyritään sitten ne käytännön yksityiskohdat luomaan sillä tavalla että tuo kuljetusjärjestelmä on paitsi kuluttajaystävällinen eli näitä pömpeleitä on mahdollisimman paljon tarjolla siinä on myöskin mahdollisimman vähän päällekkäin elikkä siinä on logistista tehokkuutta

on ihan oikein olla tässä vaiheessa jo pikku hiljaa huolissaan siitä kuinka paljon suomeen jätteenpolttokapasiteettia syntyy koska me olimme joitakin vuosia sitten siinä tilanteessa että sitä oli vielä erittäin vähän

on tärkeää että lainsäädännöllä ja asetuksilla säädettävät kierrätystavoitteet ovat riittävän kunnianhimoiset jotta ne omalta osaltaan sitten myöskin säätelevät sitä että polttoon ei ohjautuisi kierrätyskelpoista jätettä

ensinnäkin tietysti tätä keskustelua on ollut ilo seurata koska täällä eduskunnassa ainakin paikalla olijoiden taholta näyttää olevan hyvin lämmintä kannatusta tälle sipoonkorven kansallispuistoesitykselle

niin kuin useat edustajat ovat tuoneet esille aivan avainasemassa tietysti tulevien vuosien osalta on millä tavalla suojelutavoitteet ja asumisen lisääntyminen tällä alueella yhteensovitetaan

arvoisa puhemies

kansallispuistoakin koskevaa esitystä valmisteltaessa ympäristöministeriössä on haluttu ottaa huomioon valtioneuvostonkin taholla hyväksytyt helsingin kaupungin asumisrakentamistavoitteet ja pyrkiä jo etukäteen yhteensovitukseen myös meidän taholtamme

laissahan edelleen säilytetään se painopiste että yhdyskuntajätehuollossa kunnalla on laaja vastuu ja sen vastapainona myöskin laaja jätteeseen ja sen jatkokäsittelyn ohjaamiseen liittyvä oikeus

sitten on toisaalta muistettava että ajatus on kyllä se että kaavoituksen myötä tälle uudelle ja nykyiselle asukaskunnalle olisi päivittäiseen virkistäytymiseen vähän niin kuin helsingin keskuspuisto on nykyään kuitenkin muita alueita kuin tämä kansallispuisto

uusi asia sen sijaan lainsäädännössä on tuottajavastuun ulottaminen pakkausjätteiden puolelle ja siellä silloin pakkausjätteiden tuottajayhteisöllä on mahdollisuus myöskin ohjia sitä jätevirtaa

silloinkin kun kunta on vastuussa jätehuollosta on huomionarvoista että hyvin usein kuljetusjärjestelmä päätetään järjestää yksityisten toimesta

eli kansallispuisto on tärkeä virkistysalue mutta päivittäistä virkistäytymistä ja urheilua liikuntaa ulkoilua varten on tärkeää että kaavoituksessa huomioidaan myöskin muita alueita ettei myöskään kansallispuiston luontoarvoille synny tästä aika voimakkaasta käyttöpaineesta liikaa rasitetta

eli sinänsä vielä esimerkiksi laaja kunnan vastuu ei automaattisesti tarkoita suppeaa yrityskenttää vaan sekäettä

niin kuin totesin alkuunkin ja useat edustajat ovat siihen viitanneet on hyvin tärkeää että kaavoituksessa huomioidaan myöskin ekologiset käytävät ja tietysti sitten yhteensovitus myöskin poikittaisen raideliikenteen kanssa

södermanin kanssa samaa mieltä siitä että toivon lämpimästi että helsingin kaupunki pystyisi katsomaan myöskin sitä voisiko se maanvaihtojen lisäksi myöskin käyttää tätä omien maidensa liittämistä kansallispuistoon

mäkinen viittasi että ympäristöministeriössä on vähän hidasteltu tämän asian kanssa tai suhtauduttu vastentahtoisesti että me olemme toki edenneet koko ajan tämän sipoonkorven alueen suojelutyössä myöskin näiden vuosien aikana

muun muassa yksityisillä maanomistajilla on tämmöinen metso yhteistyöverkosto ja olemme sen toiminnan kautta pyrkineet huolehtimaan siitä että tämän jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen lisäksi myöskin yksityisiä arvokkaita alueita saadaan säilymään suojelulle mahdollisimman paljon

me olemme valmistelleet tätä maanvaihtoneuvottelujen käynnistämistä ja ne kirjaukset mitä tässä hallituksen esityksessä on siitä että valtiovallalla on valmius käyttää tähän maanvaihtoon myös muuta kuin ympäristöhallinnon hallinnassa olevaa valtion maaomaisuutta edustavat hallituksen yhteistä näkemystä joten kyllä valtiovarainministeriö on siinä mukana

sen vuoksi olen toiveikkaalla mielellä että maanvaihtoneuvotteluissa päästää aika ripeästi liikkeelle

elikkä kyllä sinne aika voimakkaat satsaukset tehdään ja totta kai sitten tämä on meidän yhteinen haaste katsoa eteenpäin millä tavalla tätä vähän arkipäiväisempää palveluvarustusta kansallispuistoissa kehitetään

minä nyt toistan en tiedä enää kuinka monennen kerran että asetuksessa on joustomahdollisuus puhdistustasosta jolloin voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia silloin kun siihen on perusteet olemassa

kunnat päivittävät tämän yhteisviemäröintisuunnitelman ja niidenkin yksittäiskiinteistöjen osalta joilla on selvä tapaus että meille ei tule yhteisviemäriä meidän pitää toimenpiteisiin ryhtyä ryhdytään sitten niihin toimenpiteisiin

mutta siirtymäajan pidennys antaa mahdollisuuden siihen että neuvonta ulottuu kunnat kerkeävät tekemään oman rootelinsa ja saadaan aikaiseksi oikeita ratkaisuja

kyllä kovasti toivoisin kun tämän keskustelun aikana hirveän monia vääriä väittämiä on tuhanteen kertaan kumottu että ei enää sitten niin kuin ed

jääskeläinen teki tulla tänne pönttöön niitä samoja vääriä hokemia toistamaan vaan kuunneltaisiin mitä on käyty läpi tässä keskustelussa ja että ainakin kansanedustajat tämän jälkeen osaisivat oikeaan faktatietoon pohjautuvaa informaatiota jakaa kun me kansalaisten kanssa olemme tekemisissä

jätteen määrän vähentäminenhän on tietysti se yhteinen päätavoitteemme ja sinänsä tässä lainsäädännössä onneksi on muutamia konkreettisia asioita jotka konkretisoivat tätä jätteen määrän vähentämispyrkimystä kuten tuo ja laskun ja saa vain jo avauspuheenvuorossa mainitsemani materiaalitehokkuusasia se että se tuodaan niin kuin kriteeriksi mukaan tähän ympäristöluvitukseen